mutta sitten jos kysymme mitä tämä nyt käytännössä on tarkoittanut meille niin minulla on tässä toinen tilasto en voi sitä näyttää tästä koska se on graafinen mutta sen sanoma on hyvin yksinkertainen

tilastollisesti näyttää siltä että työpaikat eivät ole siirtyneet suomesta pois siinä merkityksessä että me olisimme täällä kaiken hävinneet vaan kun ne yritykset ovat laajentuneet ulkomaille liiketoiminnan laajentuessa se on mahdollistanut työpaikkojen säilymistä myös täällä

minun käsittääkseni metsäteollisuuden osalta se ei ole aivan keskeisimpiä ilmiöitä mutta jos sieltä tullaan vaikka talonrakennukseen niin sitten ollaan jo lähellä

no jos tarkastelemme näin ilmiöitä että tässä on puhuttu julkisen sektorin palveluiden kilpailuttamisesta ja ulkoistamisesta yksin työskentelevien yrittäjien määrän lisääntymisestä vuokratyöstä pätkätyöstä ja harmaasta taloudesta kyllä ne kaikki eräällä tavalla käsittelevät samaa ongelmaa ja se on se että kyllä tämä kilpailukyky kuitenkin on vakava juttu

kun me elämme tällaisessa globaalissa taloudessa jossa työ ja pääomat ja palvelut liikkuvat niin emme me pärjää täällä sellaisille ulkomaisille yrityksille jotka tulevat halvan palkkatason verotuksen ja kaikenlaisten maksujen maista vaikka ne olisivat rehellisiäkin saatikka nyt sitten että ne ovat epärehellisiä

mutta minä en ymmärrä mikä se vaihtoehto tässä voisi olla

me olemme tähän asti ajatelleet niin että me pärjäämme korkealla osaamisella ja siitä meille tuleva etu antaa meille ikään kuin eväät pitää itseämme markkinoilla ykköstilalla mutta se etu suhteessa vaikkapa aasian maihin tai itä eurooppaan se kapenee koko ajan ja ei ole kaukana se tilanne että me emme tällä edulla enää voi pelata

mutta minä pelkään että siinä vain kurki kuolee tässä suon jäätymisen kanssa ennen kuin tämä asia selviää

nyt minä toivoisin että tästä löytyisi se uusi vanha pragmaattinen ote työntekoon ja yrittämiseen joka keskustalla vanhastaan on ollut joka kutsuu kaikki työnantaja ja työntekijäjärjestöt samaan pöytään miettimään mitä tehdään onko meillä tässä yhteinen etu vai ei

yrttiaho ja vasemmistoliitto edustavat suomalaisessa politiikassa sellaista sanotaan nyt kauniisti hyväsydämisyyttä ja inhimillisyyttä jota mielelläni tuen

nyt me vain kysymme itseltämme näin että otammeko me tämän todellisuuden eteemme tosiasiana ja sopeudumme siihen ja pärjäämme niin hyvin kuin mahdollista

nimittäin niin kauan kuin markkinat väestökasvun seurauksena ovat muualla kuin tässä lähellä euroopassa niin tosiasia on se että me saamme ennemminkin ihmetellä sitä mitenkä näistä yrityksistä niinkin paljon on vielä täällä ja saamme tietysti olla iloisia että näin on ja saamme toivoa että tämä jatkuisi mutta meidän edessämme on semmoinen pulma että me suomalaisina emme näe tällä hetkellä miten se pitää ratkaista

täällä välikysymyskeskustelussa käytiin henkistä miekkailua ministerin ja ed

ajattelen kyllä sillä tavalla että suomi on siitä erikoinen ja hyvä maa että täällä jokainen kansalainen voi itse valita oman elämäntapansa ja suhteensa niin kuin hyväksi näkee ja hyvä niin

mutta tähän avoliittokeskusteluun liittyy muutamia käsitteellisiä ongelmia jotka on ehkä syytä palauttaa mieleen

se tarkoitti sitä että kaikki perinteiset arvot ja porvarillinen elämä haluttiin pistää romukoppaan

avioliiton tilalle tässä rakenteessa tuli vapaa suhde jossa kaksi ihmistä asuu yhdessä ja he nimenomaan korostivat tässä suhteessa eläessään sitä että silloin ei haluta sitoutua vaan halutaan säilyttää henkilökohtainen vapaus ja kuitenkin olla jonkinlaisessa yhteiselämässä

nyt me olemme merkillisessä tilanteessa että me haluamme tällaiseen suhteeseen järjestää samat oikeudet ja velvollisuudet kuin avioliitossa

mutta minä kysyn miksi näin merkillisen sekava ja hankala lainsäädännön viidakko miksi ei esimerkiksi niin että se suhde rekisteröidään avioliitoksi

nytkin on tietysti mahdollisuus testamenteilla hoitaa tämän niin sanotun avoliiton sisällä asioita niin että jos jompikumpi kuolee niin siinä ei jouduta ihan puille paljaille

en halua nyt tätä kovin paljon paukutella mutta sanon kuitenkin

minä tunnen vanhan virkani perusteella sellaisia perheitä jotka ovat olleet avioliitossa ja kun ovat huomanneet että silloin kun toinen ottaa osoitteen poste restanteen avosuhteeseen liittyy tiettyjä etuja joita voi käyttää hyväksi ja voi elää hiukan leveämpää elämää kuin vastaavassa tilanteessa avioliitossa

minusta se on merkillinen tilanne

miksi sellainen on mahdollista

minä kysyn sitä ihan siinä mielessä että se tuntuu noin moraalisesti ja juridisesti ongelmalliselta

tämän lakiesityksen taustalla tuntuu olevan sellainen ajattelutapa että jotenkin halutaan mahdollistaa valinta jossa on paljon oikeuksia mutta vähän velvollisuuksia ja sen päälle sitten sekava lainsäädäntö

minun mielestäni tässä on eräässä mielessä kysymys parisuhteen alueen harmaasta taloudesta

minullakin olisi monta tulonsiirtoihin ja palveluihin liittyvää sosiaalipolitiikan peruskysymystä tässä mielessä mutta haluaisin jatkaa hiukan sitä linjaa minkä ed

en tiedä olenko oikeassa ja kuvaanko oikein mutta ajattelen niin että tämän suomalaisen mallin pohjalla on oikeastaan kaksi tällaista isoa periaatetta

ensimmäinen on se että perinteisesti on ajateltu niin että kaikki kansalaiset tekevät parhaansa huolehtivat itsestään ja perheestään

tämä niin sanottu uusliberalistinen tapa ajatella yhteiskuntaa ja varsinkin sosiaalipolitiikkaa tarkoittaa esimerkiksi sitä sanotaan näin että ahkera ihminen ei joudu huonoon asemaan

mutta siitä on seurannut kuitenkin sellainen merkillinen tilanne että kun ajatellaan miten sosiaaliturva toimii on tullut tällainen paine päälle että turvaa pitää leikata jotta sillä kannustettaisiin ihmisiä

tästä taas seuraa semmoinen merkillisyys että jos tukien varassa elävä kansalainen tai perhe on melkein samanlaisen tulon saaja kuin sellainen kansalainen tai perhe joka tekee töitä ja saa minimipalkkaa niin me ikään kuin joudumme kysymään onko tässä nyt jokin uusi epäkohta

ja siltä se vähän vaikuttaisi

meille tulee sellainen paine että me kiristämme sosiaaliturvaa mikä vie näitä niin sanottuja reppanoita kaikista huonoimmassa asemassa olevia ihmisiä entistä tiukemmalle

minusta tuntuu että meidän pitää hyväksyä tämä riski ja pitää kuitenkin universalismin periaatteen mukaisesti huoli tästä perusturvasta

siellä on mukana väkeä joka niin sanotusti kulkee vähän heikoilla papereilla mutta sille me emme todennäköisesti voi mitään

osmo soininvaara sanoo täällä kirjassa näin minä luen pari virkettä

työmarkkinajärjestöt kokonaisuutena ja osa komitean työskentelyyn osallistuvista virkamiehistä tuntuivat keskittyvän vain siihen ettei perusturvan asemaa suhteessa ansioturvaan saanut parantaa

tässä kiistassa ei ole pohjimmiltaan kyse siitä minkä osuuden sosiaaliturvasta mikin osapuoli maksaa kaikki verot peritään tuotannosta vaan vallasta siitä missä mistäkin päätetään

tämä on merkillinen juttu ja tekisi mieli sanoa että siltä hienolta periaatteelta mikä täällä keskustelussa nyt tuntuu liittyvän sosialidemokraattien huoleen köyhyydestä oikeastaan vetäistään matto pois jalkojen alta kun ajatellaan mitä sosiaalitupolla tehtiin

minun mielestäni ei ole kovin paljon järjettömämpää tilannetta kuin jos ajatellaan että meillä toimeentulodesiileittäin ajateltuna perusturvan varassa olevat ihmiset ovat siellä kaikista heikoimmalla ja sitten ansioturvan varassa olevat ihmiset ovat se seuraava desiili panna nämä kaksi heikoimmassa asemassa olevaa ihmisryhmää ikään kuin kiistelemään keskenään

eikö silloin olisi oikein etsiä sellaista mallia joka vaikka kolmikantaisesti tässä jotenkin rakentaisi tätä uudelle pohjalle niin että me voisimme tällaisessa tilanteessa missä nyt olemme turvata perusturvalla niiden ihmisten elämän jotka eivät selviä

siitä saa jokainen maksaa niin paljon kuin halutaan ja kyllä siitä voi kolmikantaisesti ammattiyhdistysliikkeiden kautta neuvotella

minä peräisin tässä ennen kaikkea sitä että me emme selviä tästä ilman sitä että meidän kansalaisyhteiskunnassamme on sellainen porras joka korostaa näitä vanhoja kansalaishyveitä

gustafsson on sivistysmies ja hän tietää että vanha työväenliike teki niin teki varmasti ja luulen että minunkin vanha työnantajani teki niin ja tekee edelleen

ellei se ole jotenkin kunnossa ja ellei siitä pidetä huolta niin me emme lainsäädännöllä pysty tilkitsemään tätä asiaa niin että kansakunta voisi hyvin

toivoisin että ministerit antaisivat virkamiehille kovasti komentoja miettiä näitä asioita tästä näkökulmasta vähän uuteen uskoon